sitä ennen meillä ei ollut valtiontalouden alijäämää

kun eilen päätettiin että eläkeikää korotetaan mikä kuuluu siihen samaan kategoriaan kuin tämä asia eli eläkemaksut niin ei siinäkään kysytty sen paremmin työntekijä kuin työnantajajärjestöjenkään mielipidettä

se on valtaosin seurausta siitä pankkikriisistä

siksi kustannusten osalta ja näitten palvelujen järjestämisen osalta ja tämän koko lain toteutumisen osalta keskeistä on tietysti se mitä päätöksiä siellä kunnissa tehdään

se on suurempi summa kuin mistä täällä edes tekään puhutte nyt ja se on annettu siksi että olisi voitu torjua sen kehityksen jatkuminen

me säädämme tämän lain ja perustuslain mukaan osoitamme myöskin ne valtionosuudet sinne ja sitten muu lainsäädäntö antaa kunnille oman verotusoikeuden kautta loput voimavarat tai ainakin valtaosan niistä mutta ne uudet kuntien päättäjät ensi vuoden alusta ratkaisevat toteutuuko tämä laki vai eikö se toteudu tai toteutuuko se lain henki se että ihmiset saavat kuten tässä lain keskeisenä yhtenä periaatteena on paremman mahdollisuuden osallistua omiin elinoloihinsa vaikuttavien päätösten valmisteluun ja tarvitsemiensa palvelujen kehittämiseen ja myöskin saada tätä ennaltaehkäisyä ja sellaista toimintaa joka itse asiassa poistaa tarvetta näihin raskaisiin palveluihin

jos kerran on välttämätöntä korottaa niin miksi piti siitä huolimatta antaa työnantajille ikään kuin siitä kompensaationa kelamaksun poisto

eikö ole hyvä että me tämän pesämunan teimme ja saimme valtiontalouden tasapainoon

muuten ei nyt lama aikana voitaisi tehdä tällaisia uudistuksia mutta meidän ansiostamme voi

tässä tapauksessa sitä nyt ei voitu päättää ja piti antaa kelamaksu mutta eläkeikää pystyttiin nostamaan eikä annettu mitään kompensaatiota niille jotka siitä joutuvat kärsimään

kun täällä puhutaan kreikan tiestä ja siitä minne nyt olemme joutumassa niin toisaalta vaaditaan että nyt sitten kreikan pitää leikata

arvoisa puhemies

saatan sieluni silmin nähdä kuinka tyytyväiset eläkeläiset kieriskelevät siinä runsaassa setelisateessa joka heidän ylleen on tässä viime vuosina langennut

jos meiltäkin vaaditaan vastuullisuutta niin on kysyttävä tietenkin vaaditaanko meiltä kreikan tietä vaaditaanko meiltä wahlroosin tietä vai vaaditaanko meiltä sellaista tietä joka kuitenkin huolehtii ihmisten tasa arvosta ja heikoim pienkin oikeuksista

viime kaudella kun ensimmäisiä puheenvuoroja pidin tästä pöntöstä tässä samassa pöntössä esiintyi eräs helsinkiläinen nyt jo edesmennyt kansanedustaja joka lähes jokaisessa puheenvuorossaan oli sitä mieltä että kansanedustajien lukumäärä on pudotettava sataan että laiskat savolaiset saadaan täältä pois

mutta ed

julkisesti omistetun yhtiön entisenä toimitusjohtajana voin vakuuttaa että saattaa olla ihan mukavaa jos omistaja ei joko tunne halua tai osaa ohjata sitä yhtiön johtoa

kyllähän ne rahoitetaan mutta ei se ole se peruskysymys tässä

se keskustelu pitäisi käydä tässä salissa

sen vuoksi on äärimmäisen valitettavaa että täällä ei ole ministereitä ja keskustelukin on lähinnä juupas eipäs

suomen terveydenhuollossa ja suomen terveydenhuoltojärjestelmässä on kolme keskeistä epäkohtaa joista ensimmäinen on voimavarojen riittämättömyys toinen on kaventumattomat tai jopa jatkuvasti lisääntyvät terveyserot eri sosio ekonomisten luokkien välillä ja kolmas on rahoitusjärjestelmä joka johtaa terveydenhuollon voimavarojen osaoptimointiin

mutta olen sinänsä tässä keskustelussa oikein myönteisesti kuunnellut sekä sieltä ministeriaitiosta että tuosta eturivistä tulleita puheenvuoroja joissa näyttää vallitsevan laaja yksimielisyys siitä että nyt tästä eteenpäin sitten valtio aidosti ohjaa näitä omistamiaan yrityksiä

asko seljavaara halveksi ihmisiä

tosiasia nimittäin on että olivat nyt valtionosuudet ihan mitkä tahansa niin mitkään rahat eivät tule riittämään jos joudumme suuren osan tulevista vanhuksista eli meistä hoitamaan sillä raskaalla mallilla joka nyt on yhtenä osana tietysti tätäkin lakia

hän ottaa tähän kustannusneutraalisuuteen mukaan vain sellaiset luvut jotka tukevat ikään kuin hänen omaa kantaansa

kyllä minä ihmettelin silloin stora enson parhaitten päivien aikana kun valtio ei saanut tehdä mitään mutta mahtoikohan tämä toinen tämä ruotsalainen omistaja olla aivan hiljaa myöskin suhteessa yhtiön toimivaan johtoon

hän sanoo että raha lisääntyy kun työttömyys vähenee

itse asiassa todennäköisesti on käymässä niin että työttömyysturvaan menee entistä enemmän rahaa ellei sitä heikennetä kun nyt taantuma alkaa

mitä pidempään me kaikki pysymme kunnossa mitä myöhemmin me tarvitsemme raskasta hoitoa niin sitä pidemmälle myöskin rahat riittävät ja ne riittävät sitä pidemmälle mitä pidemmälle tätä ennaltaehkäisyä voidaan tehdä

neljänneksi se keskeisin kysymys

tämän vuoksi kun nyt käsitellään terveydenhuoltolakia jossa odotusten mukaisesti mekin odotimme että näitä ongelmia voitaisiin poistaa sitä on yritetty tässä terveydenhuoltolaissa mutta koska hallituksen sisäisistä poliittisista syistä järjestämislain ja rahoituslain sisällöstä ei pystytty antamaan esitystä tämä lakiesitys jäi rammaksi

ei toteudu koska jos tämä rahoitusvaje kompensoidaan esimerkiksi energia tai muita kulutusveroja korottamalla kuten tulee käymään niin sehän vaikuttaa tietenkin suoraan kuluttajiin eli näitten etuuksien nauttijoihin ja sitten se vaikuttaa sitä kautta että yritykset tietenkin korottavat myöskin hintoja näitten verojen seurauksena

nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

uskoisin että tämän salin edustajista jopa sosialidemokraateistakin merkittävä osa on tyytyväinen nykyiseen järjestelmään muun muassa siksi että se on taannut meille kaikille valinnan tänne

jos pitäisi arvioida maailmanhistorian merkittävimpiä keksintöjä niin todennäköisesti yksi kolmesta merkittävimmästä on herra gutenbergin kirjapaino

näyttää siltä että suomessa on tämmöinen pieni hyvin suppea hallitusammattilaisten piiri joka sitä valtaa käyttää

sinä aikana pelkästään niistä rahoista olisi tullut säästöä niin paljon että tämä nyt käsiteltävä lapsilisien toimeentulotukisidonnaisuus olisi voitu hoitaa vaikka kuinka monta kertaa mutta ei ole hoidettu

tässä esityksessä on kysymyksessä aivan sama periaate kuin tuossa äsken käsittelemässämme kansaneläkeindeksin muutosesityksessä eli perhehoidon kulu ja käynnistämiskorvausten sekä perhehoitajan ja kunnan tai kuntayhtymän kesken solmitussa toimeksiantosopimuksessa sovittujen korvausten määrien alentumisen estämiseksi ehdotetaan että tätä elinkustannusindeksien pistelukua muutettaisiin niin etteivät nuo perhehoitajien saamat korvaukset alenisi

mutta se mikä minusta ratkaisee koko tämän lain hyvyyden tai huonouden on nimenomaan se että kun nyt luodaan tämä järjestelmä jossa vanhuksen toimintakyky arvioidaan ja sen jälkeen siltä pohjalta yhdessä vastuuhoitajan kanssa tai moniammatillisen tiimin tai kenen kanssa nyt tehdäänkään tehdään se arvio ja palvelusuunnitelma mitä palveluja se vanhus tarvitsee ja sitten kun tämän vanhuksen pyynnöstä hänhän ei ole pelkästään subjekti vaan toki niitä päätöksiä tehdään sitten jos hän ei itse pysty sitä pyytämään myöskin omaisten pyynnöstä tai jopa viranomaisten toimestakin ne päätökset tehdään niin ratkaisevaa on millä tavoin ne perustuvat siihen yhdessä tehtyyn valmisteltuun suunnitelmaan

mutta kun katselin tuota vertailulaskelmaa viime vaaleista mihin olisi päädytty jos olisi noudatettu nyt esitettävää järjestelmää niin eipä meistä moni olisi täällä vaihtunut ja ne jotka olisivat vaihtuneet olisivat vaihtuneet aivan oikeudenmukaisesti

elvyttäviä toimia ovat sellaiset jotka lisäisivät kysyntää suomalaisten yritysten kysyntää mutta kun kysymys on nimenomaan ulkomaisesta kysyntälamasta niin tämä kelamaksun poistopäätös ei siihen vaikuta

menemättä enää enemmälti näihin muutosesityksiin jotka olemme vastalauseessamme laajasti esittäneet esitän tässä toisessa käsittelyssä että eduskunta hyväksyisi vastalauseemme mukaisen lausumaehdotuksen joka kuuluu

on aivan varmasti niin että välilliset verot ovat merkittävästi epäoikeudenmukaisempia kaikkein pienituloisimmille kaikkein heikoimmassa asemassa oleville kuin välittömät verot pääomaverotuksesta ja osinkoverotuksesta ja osinkojen voittoverotuksesta puhumattakaan

tämän uuden esitetyn järjestelmän erinomaisuus on se että se toteuttaa ainakin minun tähän saakka ymmärtämäni suomalaisen demokratian perusajatuksen

ukkola tämä perustyöttömyysturvan ja ansiosidonnaisen työttömyysturvan sidos ei suinkaan ole yksi yhteen vaan se sidos on paljon kevyempi

siinä mielessä silloin kun hylkäämme kirjan hylkäämme keskeisen osan sivistyksestämme

mutta suuri ongelmahan meillä tällä hetkellä on se että perhehoitajien saamat korvaukset ovat niin matalalla tasolla että tuo perhehoito ei ole houkutteleva vaihtoehto ja sen vuoksi suomessa esimerkiksi sijoitettujen lasten hoitaminen on valitettavan laitosvaltaista verrattuna vaikkapa muihin pohjoismaihin

eduskunta edellyttää että hallitus viipymättä valmistelee ja antaa eduskunnalle esityksen terveydenhuollon järjestämis ja rahoituslaiksi joka määrittelee terveydenhuollon rakenteet ja rahoituksen niin että ne lisäävät eri väestöryhmien tarvitsemien terveyspalveluiden käytön tasa arvoa kaventavat terveyseroja ja turvaavat koko maassa terveyspalveluiden yhdenvertaisen saatavuuden laadun ja potilasturvallisuuden sekä vahvistavat julkista terveydenhuoltoa

tässä on se ongelman keskeinen ydin

toisekseen myöskin ansioturvaa saavista työttömistä erittäin monet ovat lähes yhtä pienituloisia tai yhtä pienituloisia kuin työmarkkinatuen tai perusturvan varassa elävät

jos me säästämme eduskunnan kirjaston lopettamalla tai sitä supistamalla sen toimintaedellytyksiä heikentämällä niin me säästämme demokratiasta

lauri oinoselle tekisi mieli sanoa että kun hän epäilee sitä että tämä ei edistäisi alueellista oikeudenmukaisuutta niin sitäkin on kyllä aika vaikea ymmärtää

olisiko jotenkin ikään kuin oikeudenmukaisempaa että heitä kohdeltaisiin huonommin että he eivät saisi minkäänlaisia korotuksia jos työttömyysturvaa päätetään parantaa

aivan samat äänestäjät äänestävät siellä aivan samoja ehdokkaita oli vaalijärjestelmä nyt kumpi tahansa ja sama määrä sieltä alueelta valitaan ehdokkaita

kun täällä edustaja sarkomaa on nyt tiukannut tätä niin prosessiin jonkin verran osallistuneena en kysy ministeriltä enää mitä tämä tarkoittaa koska minun mielestäni ministeri on aika monta kertaa tässä salissa sanonut että se tarkoittaa juuri sitä että kun sinne palvelusuunnitelmaan on kirjattu niin sitä on jos suinkin mahdollista pystyttävä noudattamaan

kysymys on siitä mitä halutaan tehdä

on aina suuri ilo ja kunnia olla samaa mieltä ed

esimerkiksi norjassa ja ruotsissa perhehoitajilla on huomattavasti paremmat korvaukset ja siellä myös perheisiin sijoitetaan niin huostaanottoa kuin muuta sijoitusta tarvitsevia lapsia selvästi enemmän kuin suomessa

ei suomen varallisuus olisi estänyt korottamasta vaikkapa molempia

kun ensin paloivat kirjat niin pian paloi demokratia ja sen jälkeen paloivat ihmiset

arvoisa puhemies

jos tämä tämä lakiesitys on puolestaan hyvä tuo edellinen opintotuen sairausvakuutuskorvauksia koskeva lakiesitys oli ikään kuin hyvä esimerkki opintotukilainsäädännön etuuskoukeroista tämä on puolestaan hyvä esimerkki sitten tämmöisen yleisemmän sosiaaliturvan osalta

puhuin budjettikäsittelyn yhteydessä verotuksen osalta oikeudenmukaisuudesta ja puhun nytkin oikeudenmukaisuudesta

meillä myös perhehoitajilta puuttuvat oikeudet esimerkiksi kotihoidon tukeen tai vaikkapa vanhempainetuuksiin niissä tilanteissa joissa ihan pieni vauva sijoitetaan perheeseen

pulliainen on poistunut mutta ehkä hän kuulee tuolla alhaalla kun sanon että tässä asiassa olen täsmälleen samaa mieltä ed

siinä jaetaan puolueen vaalipiirikohtainen äänimäärä puolueen koko valtakunnan äänimäärällä ja se luku kerrotaan puolueitten paikalla jotta prosessimies ja sillä tavalla esillä tavalla saadaan saadaan sitten ensi kertaa ollut paikkaluvulla niin että saadaan nämä vaalipiirikohtaiset vertailuluvut joista kokonaisosa kertoo montako paikkaa siitä vaalipiiristä tulee

olin ennen tänne tuloani ja itse asiassa muodollisesti olen vieläkin suuren vuokrataloyhtiön toimitusjohtaja

se ehkä vaatii valiokunnassakin vähän lisätarkastelua että mitä sanktioita on jos kunnat eivät tämänkään jälkeen suostu noudattamaan voimassa olevaa lainsäädäntöä mitä sitten niille kunnille oikeasti pitäisi tehdä

pulliaisen kanssa kun hän sanoi hetki sitten täällä että tämä lakiesitys on tämän hallituksen eettis moraalisesti paras saavutus tähän saakka

tällä lakiesityksellä ollaan nyt poistamassa sitä että kylttiä vaihtamalla ikään kuin muutetaan laitoshoidossa olevan ihmisen asemaa

ja näiden korjausten avulla sekä tuon varsinaisen perhehoidon korvauksen korottamisella että sitten näiden perhe etuuksien laajentamisella ja ulottamisella perhehoitajiin voitaisiin tehdä tästä houkuttelevampi vaihtoehto

minä todennäköisesti odottaisin lukevani lapin kansasta kohtapuoliin ilmoituksen jossa lukee suunnilleen niin että myydään santeri alkion kootut teokset naimisiinmenon johdosta kokoomuslainen rouvani ei anna minun enää ottaa niistä oppia

jokainen niistä asunnoista muutamaa vehmersalmella ja länsirannalla sijaitsevaa taloa lukuun ottamatta on liitetty kuopion kaukolämpöverkkoon johon lämpö tulee haapaniemellä sijaitsevasta voimalasta jota lämmitetään turpeella

mutta ratkaisevaa on todellakin että tämän vanhuspalvelulain hyvyys tai huonous ratkaistaan lopulta kunnissa

siitä on ikään kuin seurausta sitten tämmöinen osaoptimointi jolla erityisesti kunnat pyrkivät maksimoimaan kelalta saamaansa tukea

minä en oikein jaksa uskoa että tätä olisi kovin paljon paremmaksi enää voinut saada ja se liittyy myöskin näihin mitoituksiin

manninen niin että sen sijaan tilalle ostetaan joukko hyviä selityksiä koska entiset alkavat jo loppua

on mielenkiintoista että esitys on täällä salissa hetkellä jolloin yhteiskunnassa myöskin jopa suomalaisessa yhteiskunnassa on käyty voimakasta keskustelua moraalista ja ahneudesta

useimmiten siinä käy niin että kärsijäksi joutuu potilas tai laitoshoidossa oleva

ministeri katainen minä kutsun teidät sunnuntaina kun kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtaja kutsui meidät muut keskustelemaan toimenpiteistä joilla kuopion kaupungin talous saataisiin vähän parempaan kuntoon

sinne olisi lähetetty uhkasakko ja ei uhkasakoilla hoideta vanhuksia niillä heikennetään kuntien mahdollisuuksia hoitaa vanhuksia

tämän kyllä ymmärtävät tammelantorin mustanmakkaransyöjätkin jotka ovat useimmiten jopa älykkäämpiä ja terävämpiä kuin tänne valitut edustajat

sen takia tämä on tarpeellinen mutta valitettavasti tähän kuten hallituksen viimeaikaisiin esityksiin on kytketty selviä heikennyksiä joista edellä ed

jotenkin hämärästi muistelen vieraillessani tällä korokkeella viimeisen kuuden vuoden aikana että niistä ainakin viiden vuoden aikana puhumisessa ahneudesta tai oman voiton pyynnistä tai vastaavilla termeillä yhteiskunnan moraalin ja yhteiskuntatalouden moraalin osalta innostus ei ole ollut ihan yhtä suurta kuin nyt

tämä oli tämän mitoituskeskustelun dilemma

juuri sitä tarkoitinkin

suosittelen kuitenkin varautumaan sinne ehkä hieman jollakin kättä pidemmällä koska siellä konkreettisesti näkee sen mitä oikeasti kunnissa on tapahtumassa

minä uskon että se on erittäin vahva ja uskon että tämä laki yhdistyneenä siihen eettiseen vahvuuteen antaa suomen nykyisille ja tuleville ikääntyneille ihmisille vanhuksille mahdollisuuden entistä parempaan hoitoon ja hoivaan

heillä ei kuitenkaan ole minkäänlaista mahdollisuutta itse vaikuttaa siihen kuinka paljon he sitä korotettua energiaveroa joutuvat maksamaan tämän seurauksena koska siinä yhtiössä eristeet ilmanvaihto kalusteet on saatettu siihen tilaan että sieltä ei ole saavutettavissa säätöjä

hyväksyttävää ei voi olla myöskään se että nyt kun hoitotukia voidaan maksaa tämän lainsäädännön seurauksena taas nimenomaan pienimpiä tukia saavat joutuvat kärsimään

alueellisesta järjestelmästä tekee vielä mieli sanoa se että kun täällä on oltu muun muassa ed

se todennäköisesti johtuu kyllä pitkälti siitä että jopa tämänkin salin joiltakin osin en osaa ihan tarkkaan arvioida kvantitatiivisesti kuinka isolta osin mutta joiltakin osin oli vallannut sellainen ajatus että yhteiskunnallista hyvää edistettäisiin parhaiten sillä tavalla että jokainen yrittää ajaa omaa etuaan ja sitten markkinat hoitaisivat sen että tämä yksityisen edun maksimointi samalla myöskin maksimoisi yhteiskunnallisen hyvän

sasi taisi olla sitä mieltä että itä suomen nykyiset vaalipiirit pitäisi yhdistää niin en nyt tiedä kyllä kuinka paljon se alueellinen edustavuus ja tunnettavuus siitäkään paranisi jos sonkajärveläinen äänestäjä rupeaisi pohtimaan jonkun puumalalaisen tai mäntyharjulaisen edustajan hyvyyttä

tästä ja eräistä muista syistä jotka vastalauseesta käyvät ilmi olen allekirjoittanut vastalauseen ja tulen äänestämään niitten esitysten puolesta jotka yksityiskohtaisessa käsittelyssä tästä asiasta tulemme tekemään

minä en äskeisessä puheenvuorossani sanonut että se välittömästi vaarantaa perusturvan rahoitusta koska eihän se tee niin niinkään välittömästi

lämpötila ei laske eikä nouse vaikka sitä termostaattiventtiiliä hieman vääntelisi ja vaikka voisikin vaikuttaa vaikka sitä lämmönkulutusta voisikin pienentää niin hiemankin vuotta pidemmällä katsannolla se vuokria korottava lämpölasku ei pienene koska kuopion energia kuten kunnalliset yhtiöt muutenkaan kun eivät ole kilpailutilanteessa mikä sinänsä on tietenkin ihan hyvä eivät tietenkään laske valtuuston tai valtuustojen määräämää tuottojen määrää vaan nostavat energian hintaa

näitä paineita tulee luoda niin pohjoismaiden neuvoston kautta kuin erityisesti eun kautta

mutta minä sanoin että pitää tarkastella sekä sitä rahoitusta että sen rahoituksen mahdollistamien etujen vaikutusta niihin etuuksiin joita sillä rahoitetaan

arvoisa puhemies

pulliaisen puheenvuoron jatkoksi voi todeta että tuntuu ikään kuin ministeri ja hallitus olisivat jääneet tuonne jonnekin viime kesään tässä elämässään tämän lain suhteen

satoselle pitää todeta että paitsi entisessä itäisessä sosialistisessa naapurissa myöskin läntisissä sosialistisissa naapureissamme ruotsissa ja norjassa kuten ed

kaikki tiedämme sen että alkoholi aiheuttaa laskennallisestikin moninkertaisesti enemmän taloudellisia menoja kuin mitä verotulot tällä hetkellä ovat

ei uudeltamaalta ainakaan löydy niin pitkää välimatkaa

terveydenhuollossa tämän ajattelun kestämättömyys on tietysti ollut helppo osoittaa niinäkin aikoina jolloin tämmöinen markkinaliberalismi on ollut suuressa voimassaan mutta nyt se on tietysti ollut entistä selkeämpää

sanoin että on populistista väittää että miljardin muutoksilla siihen rahoituspohjaan ei olisi mitään vaikutusta

lahtela totesi on pitkiin listoihin perustuva vaalijärjestelmä ja siellä se on toiminut erittäin hyvin itse asiassa ainakin vaalirahoituksen osalta paljon paremmin kuin suomessa

sen ohella on suuret määrät inhimillistä kärsimystä tuskaa jota ei voida rahassa mitatakaan

peitetoiminta on luonteeltaan sellaista että sen onnistumista ja myöskin oikeudellista relevanssia voidaan käytännössä arvioida vasta jälkikäteen

esa lahtela olisi ehdokkaana ihan missä tahansa itäisen suomen vaalipiirissä niin demarithan saisivat varmasti murskavoiton mutta siltäkin kannalta on vähän kummallista että he vaativat tällaista järjestelmää

sanoin että kun tässä salissa on keskusteltu etuuksien korottamisesta tai niitten korottamatta jättämisestä niin keskeisenä perusteluna sille että niitä ei ole korotettu on aina käytetty sitä että ei ole riittävästi rahoitusta että valtion rahoitusasema vaarantuu tai vastaavia

pulliainen sanoi ovat menneet kiinni tämä rahoitusmalli tulee väistämättä merkitsemään yliopistojen välisten erojen voimakasta kasvua eriarvoisuuden lisääntymistä

toivon että hallitus melko pian seuraa tätä tilannetta ja antaa sitten tarvittavat esitykset mutta samalla vaikka näyttäisi kuinka toivottomalta tahansa luotaisiin painetta että kansainvälisesti ja erityisesti naapurimaissamme alkoholiverotus ja alkoholin hinta nousisivat sellaisille tasoille että ei olisi houkutusta käydä nimenomaan tuomaan sieltä hintaeron takia

nyt itselläni on ollut tilaisuus kuten nyt suomen kansalla laajemminkin arvioida tätä yhden tapauksen puitteissa joka on ollut todella murheellista seurattavaa kun poliisit ovat käräjöineet milloin missäkin paikassa

toisaalta pitää sanoa että ei lääkäreitä tietenkään pidä yksin syyllistää siitä että suomessa on voinut muuttaa selkeää palkkatuloa osinkotuloksi ja sillä tavalla minimoida verotustaan ja tietenkin myöskin minimoida omaa osallistumistaan yhteiskunnallisen vastuun kantoon ja yhteiskunnallisen tasauksen ylläpitämiseen koska veroilla se tapahtuu

arvoisa puhemies

lahtela myös totesi että se lista ei suinkaan määräydy mielivaltaisesti tai muutaman puoluejohtajan mielihalujen mukaan vaan siihen on olemassa tarkat säännöt ja varmasti suomessa jos siihen lainsäädäntöön mentäisiin sen järjestelmän ehdot tehtäisiin sellaisiksi että oikeus ja demokratia toteutuisivat nyt ainakin samalla tasolla kuin tälläkin hetkellä

tuloerot todellakin ovat laman aikana kaventuneet

aivan sama on tässä hallituksen enemmistössä

on käsittämätöntä että nämä bisnesmiehet siitähän tässä on lopulta kuitenkin kysymys tuodaan nyt hallitukseen kun he ovat osoittaneet omat kykynsä ympäri maailmaa

jos rehellisiksi heittäydymme niin kyllä se nyt näin on

siitä voi nyt ainakin päätellä sen että tätä lakia peitetoiminnan osalta varmasti tarvitaan mutta yhdyn kyllä ed

kun hallitusta pääsee näin kiittämään niin tämä tilaisuus pitää käyttää hyväkseen kun arvoisa ministeri on tämmöisen esitellyt